kunnissa on parhaillaan ensi vuoden talousarvioiden laadinta hyvässä vauhdissa mutta nuorisotakuun käytännön toteutuksista eivät kunnat ole saaneet vielä juurikaan ohjeistusta tai tietoa siitä kenellä on vastuu mistäkin nuorisotakuun osa alueesta eli mikä on kunnan vastuu koulutuksen järjestäjien ammattiopistojen koulutuskuntayhtymien tai työvoimahallinnon vastuu

arvoisa puhemies

täällä useat edustajat kiinnittivätkin huomiota tähän valiokunnan kannanottoon koskien mobiililaitteiden tai matkapuhelinten kiinni pitämistä oppituntien aikana

päinvastoin kaikista heikoimmassa asemassa olevien asema turvataan ja jopa parannetaan muun muassa poistamalla työmarkkinatuen tarveharkinta mikä on ollut ainakin meillä sosialidemokraateilla pitkäaikainen tavoite

yksi on tietenkin se että nykyäänhän monet lapset räpläilevät sitä puhelintaan välitunnilla ja eivät liiku vaikka se olisi erittäin suotavaa nykyään kun sitä liikkumista muutenkin on liian vähän

oppitunnin aikana puhelimet helposti häiritsevät sitä opetusta ja sitten kolmantena haittaavat kyseisen oppilaan omaa keskittymistä siihen opetukseen

vaikka nämä toimet eivät valtiontaloutta yksin pelastakaan on niillä suuri merkitys yleisen oikeustajun ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta näinä vaikeina aikoina

on todella hyvä saavutus että vaikeasta taloustilanteesta riippumatta tuloerot pienenevät

he sanovat että vaikka terveyshaittoja ei ole näiden kännyköiden osalta pystytty vielä todistamaan ei voida kuitenkaan sulkea näitä riskejä pois ja näin tällä tavalla sitten suositellaan tämmöistä varovaisuusperiaatetta

senpä takia on mielestäni tosi tärkeää että myöskin tavallaan viranomaisen ja päättäjän näkökulmasta otamme tämän turvallisuusperiaatteen myös tässä koulutyössä huomioon

arvoisa puhemies

yhteen asiaan kehyspäätöksessä toivoisinkin uudelleenharkintaa

tämä siitä huolimatta että rayn tuotto on lain mukaan tarkoitettu nimenomaan kansalaisjärjestöjen yleishyödylliseen työhön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

tulee muistaa että järjestöillä on tärkeä rooli esimerkiksi vakavasti sairastuneiden keskinäisen vertaistuen tuottamisessa lasten leiritoiminnassa ja erilaisten matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksien tarjoamisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä

näin ollen toivonkin että juuri tätä pientä asiaa harkitaan tässä muuten hyvässä kokonaisuudessa vielä kerran uudelleen ja tämä verrattain pieni summa saa jäädä yleishyödylliseen tarkoitukseen järjestöjen ennalta ehkäisevään työhön

arvoisa puhemies

hallitus ehdottaa kumottaviksi yliopistolain säännökset jotka koskevat helsingin yliopistolle ja itä suomen yliopistolle vuosittain maksettavaa korvausta jonka määrä vastaa niiden apteekkiliikkeen harjoittamisesta saadun tulon perusteella maksettua yhteisöveroa ja apteekkimaksua

esitystä on pidetty myös helsingin yliopistoa syrjivänä ja vain helsingin yliopiston perusrahoitukseen kohdistuvaa leikkausta voidaan pitää yliopistojen itsehallinnon kannalta mielivaltaisena ja loukkaavana

lausunnossaan helsingin yliopisto totesi esitetyn muutoksen taloudellisten vaikutusten olevan niin merkittävät että yliopiston kyky suoriutua lakisääteisistä tehtävistä ja opetus ja kulttuuriministeriön asettamista tavoitteista vaarantuvat

mikäli apteekkikompensaatio poistuu tulee opetus ja kulttuuriministeriön turvata jatkossakin vaikuttavan turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon ja sen opetuksen korkeatasoiset edellytykset

heidän mukaansa on valitettavaa että leikkaukset kohdistuvat niin suuressa määrin koulutukseen ja tutkimukseen ja jopa siinä määrin että osalla yliopistoja leikkaukset vaarantavat jo lakisääteisten tehtävien hoitamisen

arvoisa puhemies

tämä merkitsee mittavaa alasajoa helsingin yliopiston rahoittamaan tutkimukseen sekä yliopiston edellytyksiin tunnistaa ja tukea nousevia aloja ja nuoria kykyjä

apteekkimaksun poistaminen merkitsee myös helsingin ja itä suomen yliopistojen asettamista eriarvoiseen asemaan sopeuttamistoimien osalta suhteessa muihin suomalaisiin korkeakouluihin

edustaja hallan kukka nuotto poissa edustaja lauslahti

haluan kuitenkin puolustaa noita yhteisiä ohjeellisia järjestyssääntömalleja

arvoisa puhemies

ne eivät olisi pakollisia noudattaa mutta antaisivat semmoisen hyvän ohjenuoran ja näyttäisivät vähän suuntaa mihin suuntaan näissä säännöissä kannattaa mennä ettei ihan nollasta tähän tarvitse joka koulussa lähteä asioita miettimään ja keksiä sitä pyörää uudelleen

arvoisa puhemies

tähtäämme kansainväliseen kärkeen niin ammattiosaamisessa korkeakoulutuksessa kuin tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnassakin perustutkimusta unohtamatta

ihan perusteluna sille että tasa arvoinen kohtelu ja oikeusturva periaatteet ovat sellaisia minkä takia nämä säännöt olisivat hyvät olemassa

koulutus on yhteiskunnan kannalta ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen

koska teknologia ja innovaatiopolitiikan rahoitus kehyskaudella tästä taloustilanteesta johtuen nyt jonkin verran vähenee on tärkeää pyrkiä entistä tehokkaampaan rahoituskohteiden priorisointiin sekä myös yritysten omien t k panostusten kasvattamiseen

voidaankin olla tyytyväisiä siihen että varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalveluiden lainsäädännön valmistelu hallinto ja ohjaus siirretään kehyskaudella sosiaali ja terveysministeriöstä opetus ja kulttuuriministeriöön

on hienoa että talouden tasapainottamisesta huolimatta parannamme edelleen esi ja perusopetuksen lukiokoulutuksen aamu ja iltapäivätoiminnan sekä taiteen perusopetuksen laatua

vuosittaisesta lisäyksestä puolet kohdistuu työ ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle työllistämis koulutus ja erityistoimiin ja toinen puoli opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

näistä lisäyksistä voimme olla todella tyytyväisiä

indeksikorotus tapahtuu korottamalla yliopistoille edellisen vuoden talousarviossa osoitettua määrärahaa kertaluonteisia eriä lukuun ottamatta yliopistoindeksin vuotuista kustannustasonnousua vastaavasti

jos kaivoslupien ja niiden valvonnan toteuttaminen vie runsaasti näitä voimavaroja vie uusien kaivosten rakentaminen niitä jopa kolmin tai nelinkertaisen määrän ja näitä uusia kaivoksiahan me kovasti odotamme lisää

arvoisa puhemies

koska näitä ympäristövalvonnan ja lupien maksuja nostetaan sille tasolle että ne kattavat niistä aiheutuneet kulut ja tämä yritystoiminnasta aiheutuva rasitus poistuu veronmaksajien harteilta ja samalla ympäristöhallinnon resurssipula helpottuu

määräraharatkaisuissa tulee huomioida että nuorisotyölle on tulossa lisävelvoitteita nuorten työllistämisestä yhteiskuntatakuun toteuttamisesta sekä pitkäaikaistyöttömyyden poistamisesta

näillä muutoksilla on tavoitteena parantaa nuorten mahdollisuuksia saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja tehostaa nuorille tarjottavaa varhaista tukea muun muassa koulutukseen ja työelämään pääsyn edistämiseksi aivan yhteiskuntatakuun hengen mukaisesti

taitaa tosiaan olla niin että tuo taannoinen eduskunnan päätös koskien alkoholimainonnan säännöksiä taisi olla joissain kohdin vähän ylimitoitettu ja tämä heinosen esitys onkin näiltä osin varmasti ihan perusteltu

elikkä esimerkiksi tämä jakeluautojen uudelleenmaalaaminen ilmeisesti tuottaa aikamoisia kustannuksia varsinkin näille pienemmille panimoyrittäjille ja se on varmaan vähän hiustenhalkomista että juuri se mainonta sitten kovasti esimerkiksi lapsiin ja nuoriin vaikuttaisi

ja oli hauska tuo edustaja heinosen maininta tuosta laitilan virvoitusjuomatehtaan kukkotölkistä joka sijaitsee omassa vaalipiirissäni varsinais suomessa

mutta tosiaan toivotaan että tämä aloite voidaan viedä eteenpäin nopeasti

alkoholilain kokonaisuudistushan on kaiketi tulossa ensi kauden alkupuolella uuden eduskunnan päätettäväksi mutta jottei sitä turhaa maalaustyötä tarvitsisi tehdä niin olisi ihan mukavaa että tämä aloite voisi edetä pikaisesti täällä eduskunnassa

on todella hienoa että opintorahan määrä sidotaan nyt indeksiin ja järjestelmää uudistetaan tukemaan päätoimista opiskelua ja nopeampaa valmistumista

kun on kysymys täysi ikäisistä henkilöistä niin voidaan tätä opintotukilakiin sisältyvää asiaa pitää nyt perustuslain yhdenvertaisuussääntelyn kannalta kyseenalaisena

kun nyt kuitenkin tulee parannusta niin se voidaan sitten toteuttaa mutta on todella tärkeää että tämä asia saadaan sitten pitkällä tähtäimellä kuntoon

yksi muu kohennusta kaipaava asia tulevaisuudessa on perheellisten opiskelijoiden asema joka monilta osin on aika haasteellinen

sitten tämä kolmas asia josta taisi edustaja elomaakin todeta on että tässä opintotukijärjestelmässä on ongelmana myöskin se että meillä on muutaman vuoden välein tehty suuria opintotukimuutoksia ja ne ovat tehneet meidän järjestelmästä niin sekavan ja monimutkaisen että se vaarantaa jo sitä kautta oikeusturvan ja etuuksien virheettömän toimeenpanon

meillä on jopa opintotuen enimmäisajoissa viittä erilaista säännösperustetta riippuen siitä milloin ja millä tavoin opiskelija on tutkintonsa aloittanut

on tärkeää että me näitä säännöksiä lähdemme tulevaisuudessa sitten selventämään

arvoisa puhemies

kuntauudistusta ei tosiaankaan tehdä hallitusta varten vaan kuntien asukkaita varten niin kuin edustaja hiltunen täällä osuvasti keskustelun alussa totesi

tämä taas on saattanut olla vaikuttamassa siihen että jopa kunnan kaikki terveyspalvelut on annettu markkinavoimien haltuun tekemällä niiden hoidosta sopimus yksityisen palveluntuottajan kanssa

nykyisillä tietohallintojärjestelmillä pystyttäisiin hoitamaan moninkertainen työmäärä aikaisempaan verrattuna

kuntaliitos ei tarkoita sitä että ne tärkeät terveys koulu tai päivähoitopalvelut tai mitkään muutkaan tärkeät palvelut karkaavat kauas kuntakeskukseen vaikka hallinto sinne vietäisiinkin

vahva peruskunta pystyy parhaiten tarjoamaan kuntalaisille laadukkaat palvelut ilman mitään monimutkaisia hallinnollisia yhteistyöhimmeleitä niin kuin tämä muodikas termi kuuluu

kuntauudistus on välttämätön jotta pystytään saamaan aikaan vahvat ja elinvoimaiset peruskunnat jotka voivat turvata ne peruspalvelut jokaiselle suomalaiselle huolehtien etenkin väestörakenteen mukanaan tuomasta palveluiden massiivisesta lisätarpeesta

kunnan asukkaat käyvät kenties työssä keskuskunnassa mutta verorahat maksetaan asuinkuntaan jossa asiat sujuvatkin mukavasti kun keskuskaupunki huolehtii muun muassa seudun työttömistä opiskelijoista tai maahanmuuttajista

ympäryskunnan lapsetkin saattavat käydä koulua keskuskaupungissa ja keskuskaupungin veronmaksajat huolehtivat valtionosuuden ylimenevistä kustannuksista

pienemmistä kunnista tulee jatkuvasti paljon oppilaita keskuskunnan tai muun naapurikunnan oppilaitoksiin erityisesti lukioihin mutta myös peruskouluihin ja erityisesti niiden erikois ja erityisluokille

arvoisa puhemies

näinä taloudellisesti vaikeina aikoina tulee miettiä vakavasti kaikkia niitä mahdollisuuksia mitä meillä on työpaikkojen luomiseksi ja sen myötä verotulojen kasvattamiseksi ja tässä lakialoitteessa on kyse juuri siitä elikkä esitän väylämaksujen poistamista kokonaan

tällainen tilanne jossa opetusta järjestävä kunta joutuu maksamaan vieraskuntalaisten opetuksesta aiheutuvat kotikuntakorvauksen ylimenevät kulut ei ole oikeudenmukainen

on totta että on olemassa mahdollisuus siihen että kunnat sopivat ylimenevien kustannusten korvaamisesta mutta koska asiasta ei ole pakko sopia ei kovinkaan monilla alueilla ole sopimusta saatu aikaiseksi yrityksistä huolimatta

väylämaksujemme vuoksi ulkomaisen operaattorin on edullisempaa ohjata transitoliikenne baltian maiden ja venäjän satamiin jotka eivät peri väylämaksua ja joiden osuus transitoliikenteessä kasvaa vaikka suomen satamista löytyisi itämeren alueen paras logistinen osaaminen

jo vajaan kymmenyksen kasvu transitoliikenteen määrässä riittäisi toisaalta kattamaan valtion nykyisin transitoliikenteeltä keräämät väylämaksutulot

ensi vuodelle väylämaksut on nyt puolitettu

väylämaksujen poistaminen kokonaan tulisikin ottaa harkintaan sillä niiden poistamisen vaikutuksesta verotulot voisivat kasvaa enemmän kuin mitä väylämaksut valtion kassaan nykyisellään tuovat

suomen satamilla on mahdollisuus kilpailla itämeren alueella nykyistä paljon paljon suuremmasta tulovirrasta mikäli transitoliikennettä rajoittavat väylämaksut poistetaan

näin ollen esitänkin tässä lakialoitteessa väylämaksujen poistamista kokonaan

se vaikutus mikä sillä on positiivinen on se todellakin niin kuin edustaja peltonen tuossa sanoi että saamme nuoret aikaisemmin sinne työelämään tienaamaan sitä palkkaa ja maksamaan niitä veroeuroja ja silloin edustaja zyskowiczinkin huoli varmasti vähän siinä suhteessa helpottuu

tasa arvo on naisen tasa arvoa suhteessa mieheen mutta myöskin miesten tasa arvoa suhteessa naisiin ja tässä aloitteessa on juuri onnistuneesti siitä kysymys

elikkä onko hallituksen piirissä mietitty väylämaksujen poistoa kokonaan jotta tätä kautta voitaisiin saada suomen satamiin enemmän transitoliikennettä ja sen tuomia tulonlisäyksiä muun muassa verotuloja

meillä on todellakin vielä tasa arvon eteen tehtävää tässä yhteiskunnassa ja niin kuin tässä on jo todettu isyys ei tietenkään pääty vaikka puolisot muuttavat erilleen

venäjän edustalle valmistuva ust lugan satama on vaarassa viedä meiltä sen vähäisenkin transitoliikenteen mitä meillä on ja kilpailutilanne on aika kova tällä alalla

tämä aloite onkin siinä mielessä todella kannatettava että tässä sitten tasa arvo ja miehen oi keus isyyteen vahvistuvat

toivon aloitteelle myönteistä käsittelyä

nuorisotakuu on onnistunut hyvin

mitä mieltä olette onko tämä tulossa oleva sosiaalihuoltolaki arvioiden mukaan tuomassa joitakin parannuksia niille nuorille jotka ovat nuorisotakuun piirissä